nuorten oma starttipaketti pitäisi työstää

nyt sitten kun tämä menee käsitykseni mukaan valiokuntakäsittelyyn toivon ja esitän terveiseni kyseiseen valiokuntaan että ottavat siellä kuultavaksi parturi ja kampaamoalan henkilöitä siitä että minkälaisia vaikutuksia tällä on heille ollut sillä kun minä lueskelin tätä valtioneuvoston tiivistä selontekoa kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista niin mielestäni tässä ei ollut mainittu näistä vaikutuksista parturi ja kampaamoalalle sillä tavalla kuin olisin odottanut

tästä asiastahan on tässäkin salissa puhuttu useita kertoja ja todettu viimeisimmän muutoksen aiheuttamat monet ongelmat

kun muuten pitää olla tietty määrä aikaa työttömänä ennen kuin pääseepi tuohon vuorotteluvapaan sijaiseksi niin nuorisotakuuta auttaa se että nuoret pääsevät siihen vuorotteluvapaan sijaiseksi sitten heti

kehitystä tapahtuu koko ajan ja toivottavasti tämä saadaan sitten jo seuraavalla vaalikaudella selvästi parempana kokonaisuutena menemään eteenpäin

lakialoitteeni hyväksyminen ei tarkoittaisi kuitenkaan täydellistä paluuta aiempaan koska rangaistuksen muuntosuhde säilyisi nykyisellään eikä pienimpiä sakkorangaistuksia muunnettaisi vankeudeksi

nyt menemään eteenpäin ja sillä on uskon että seuraavalla kerralla tässä ovat mukana myöskin johtopäätökset ja esitykset mitkä ovat ne toimintamenetelmät millä tavalla nämä luetellut asiat voidaan myöskin toteuttaa

meillä on puhdasta luontoa matkailuun ainutlaatuisia luonnonvaroja puusta sata uutta tuotetta mahdollisuudet arktisuus kaivosasiat maatalouteen perusmaatalouden uudet kehittyvät mahdollisuudet energiapuolella erityisesti nämä uudet bioenergiaan liittyvät mahdollisuudet ja niin edelleen

tämä vuorotteluvapaakokonaisuus auttaa ihmisiä jaksamisessa ja suurin osa näistä henkilöistä jotka ovat hakeutuneet vuorotteluvapaalle on todellakin naisia

suomalaisessa rikosjärjestelmässä on lähdetty ja lähdetään edelleenkin siitä periaatteesta että maksamaton sakko muutetaan niin sanotulla muuntorangaistuksella vankeusrangaistukseksi jos sakkoa ei saada perityksi siihen tuomitulta

vaikka tuloksista on sanottu että sitä ei voi kunnolla selvittää onko se auttanut siinä jaksamisessa niin ihan tämmöinen henkilökohtainen kokemukseni ihmisten kanssa keskustelusta on että kyllä se on auttanut ihmisiä jaksamisessa

arvoisa puhemies

määrärahat ovat vähentyneet ja esimerkiksi ely keskusten osalta on nytten työn alla valtavat leik kaukset henkilöstöä pitäisi saada todella paljon vähemmäksi

muuntorangaistus nimittäin poistettiin kokonaan sellaisista sakkotuomioista jotka on annettu rangaistusmääräysmenettelyssä

jo se voi auttaa jaksamisessa ja itsensä kehittämisessä sillä suurin osa vuorotteluvapaajaksoista on tietojeni mukaan käytetty itsensä kehittämiseen tavalla

tämä on yksi menetelmä se että siirretään keskushallinnolle tiettyjä tehtäviä mutta ely keskusten osalta meidän on pakko alkaa miettimään oikeasti laajemminkin tehtäviä ja sitä onko siellä turhaa tekemistä elikkä miten aletaan purkamaan turhaa tekemistä

elikkä kun on esimerkiksi poliisin antama sakko niin siitä ei ole mahdollista saada sitten vankeusrangaistusta muunnettuna mutta käräjillä annetut sakot voidaan muuntaa

ei pilata nuorten mahdollisuuksia

eduskunta keskustelua lähinnä eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päädytyn latujen lakien toiminta päättyy tai sitä

eläköitymisratkaisut eivät enää riitä juustohöyläleikkaamiset eivät enää riitä eikä hallintoakaan enää pysty purkamaan elikkä meidän on pakko alkaa miettimään laajemmin ely keskusten tehtäviä elikkä mitä sieltä voidaan purkaa pois

eli tämä on hyvä aihio seuraavaa askelta varten

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen yhdestoista asia voi mennä vastaehdokkaita mihin pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksi niin väsynyt samoin päivä sitten asioiden kakstoista viiva viisitoista os

odotan että pääsemme tässä keskustelussa taas seuraavan askeleen eteenpäin

olisiko esimerkiksi järkevää että mahdollisimman pikaisesti esi merkiksi rakennusvalvontapuolelta rakennusten poikkeuslupapuolelta kaavoitusasioista voitaisiin tiettyjä asioita alkaa siirtämään kuntien hoidettavaksi ja vastaavasti sitten kuntien osalta pitäisi miettiä mitä tehtäviä voisi sieltä siirtää ilmoitusmenettelyyn tai jopa kokonaan pois hallinnon alta hoidettavista

eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikosta kahdeksas viidettä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista eduskunnan täysistuntoon p toisella

sakon muuntorangaistuksen käytön vähentämisen taustalla on ajatus siitä että varallisuusrangaistuksen muuntaminen vapaudenmenetykseksi on periaatteellisesti ongelmallinen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on myönnettävä että sakon muuttamiseen vankeudeksi liittyy monia periaatteellisia kysymyksiä mutta eikö ongelmia liity ennen kaikkea siihen että rikollisille ei anneta mitään rangaistusta siihen että lainsäätäjä on jättänyt vapaan tilan rikollisille toimia

nyt tänä päivänä tämän asian käsittelyn yh teydessä olen katsellut tätä salia

entä kuinka laajasti on hyväksyttävissä se periaate että rangaistusta ei tule ollenkaan sen vuoksi ettei rikollisella ole ulosmitattavaa varallisuutta

minä tarkoituksella tämän sanon minä haluan herättää porukan siihen koska nyt on kyse niin merkittävästä tärkeästä asiasta koko suomen voimavarojen käyttämisestä ja kehittämisestä hyödyntämisestä että nähdään mitä on suomi

erityisesti on kannettu huolta siitä että niin sanotut ammattirikolliset voivat tehdä tietoisen valinnan suorittaa lukuisia rangaistusmääräysmenettelyssä tuomittavia rikoksia tietäen ettei heille tulla antamaan mitään rangaistusta

kauppiaat ovat voimattomia kaupoista varastelevien henkilöiden edessä kun nämä varastavat henkilöt tietävät että kiinnijäännistä ei tule mitään rangaistusta

mihin nämä varat käytetään

nykyistä tilaa on perusteltu muun muassa sillä että nämä muuntamattomat sakot rangaistuksekseen saavat ovat usein alkoholisteja syrjäytyneitä ynnä muuta sellaista eikä vankilaan joutuminen heidän elämäntapaansa muuta

olen kirjoittanut useita kymmeniä projektirahoitushakemuksia

tärkeintä niissä alueitten kehittämisrahoissa on se että niillä on saatu suomen eri alueitten voimavaroja liikkeelle eli juuri niitä voimavaroja mitä me tässä suomessa tarvitsemme jotta suomi voisi kehittyä tässä globaalissa kilpailutilanteessa jotta saataisiin koko suomen voimavarat meidän käyttöön

voisi joidenkin kohdalla olla toki näinkin eikä kovien rangaistusten vaatiminen ole mikään ykkösasia taistella rikollisuutta ja rikollisuuden syitä vastaan

arvoisa puhemies

mutta tosiasia on silti se että valtiovalta on luonut ja hyväksynyt rikollisuuteen tilan jossa lainvoimaisella tuomiolla todetuista rikoksista ei anneta mitään rangaistusta

arvoisa puhemies

hallittu keskittäminen

tarvitsemme nuorillemme tuleville aikuisille vaikuttajillemme ehdottomasti lisää tietoa kotimaisesta turvallisesta elintarvikeketjusta tuotannosta ja sen käyttämisestä

hallittu hajauttaminen hoidetaan vain järkevillä aluekehittämistoimenpiteillä aluekehittämisrahoilla maakunnan kehittämisrahoilla joista tässä asiassa on nytten puhe

ennen edellistä lakimuutosta sakkorangaistuksia koskevia säädöksiä oli jo lievennetty useita kertoja esimerkiksi muuntosuhteen osalta

olen saanut tehdä töitä paljon eläinten hoitamisessa ja olen oppinut että vain hyvinvoivan ja hoidetun eläimen turkis on hyvä ja hyvännäköinen

siellä jos jossakin pitäisi opetella tietämään miten suomalainen turvallinen elintarvike tuotetaan ja sitten opetella kunnolla käsittelemään yksinkertaisesti perusasioina miten tehdään hyvää turvallista kotimaista ruokaa ja sitten opetella lukemaan myöskin ne merkit että tietää mistä on kyse

pelkät säästösyyt vankeinhoitokuluissa eivät saa riittää perusteiksi kun säädetään ihmisten lainkunnioituksen perusteisiin vaikuttavista kysymyksistä

kyse on tunnollisista suomalaisista yrittäjistä veronmaksajista jotka pitävät huolta eläimistään ja maksamalla veroja pitävät huolta myös niistä jotka yrittävät ja haluavat lopettaa heidän elinkeinon harjoittamisensa

olen tuomioistuimessa tuomarina ollut näkemässä omin silmin kuinka ehdollisen vankeustuomion saanut rikollinen poistuu käräjäsalista nauraen

sitten aluekehityksen mietin tässä kun tässä ovat niin paljon kollegat jo puhuneet järkevästi kaikista asioista mutta oikaisen sitten siihen aluekehityksen määrärahat

periaatteessa ehdollinen rangaistus on kuitenkin vielä edes jonkinlainen rangaistus mutta maksamatta ja muuntamatta jäänyt sakko ei ole mikään rangaistus kun ei ole mitä ulosmitata omaisuutta

nyt puhutaan vain tietyistä määrärahoista mutta se näyttää siltä että meillä näitä kaikkia muitakin määrärahoja mitkä vaikuttavat tähän aluekehittämiseen ollaan leikkaamassa

muun muassa kyllähän esimerkiksi tiemäärärahat ovat menossa nyt koko ajan alaspäin ja jos ei meillä ole toimivaa infraa tuolla ympäri suomea niin emme me saa muutakaan kehitystä pelaamaan

ensimmäinen asia jolla me voisimme auttaa näitä eläimiä on auttaa näitä yrittäjiä eli autetaan yrittäjiä jaksamaan paremmin eikä lyödä heitä

arvoisa puhemies

nyt meidän tehtävämme olisi kyllä tänä päivänä nostaa hattua näille maaseudun yrittäjille ihmisille jotka todella ottavat maasta leivän ja joilla on yhä maausko olemassa

kuitenkin tässä minun tärkein viestini on se että koko suomen voimavarat pitäisi saada käyttöön ja siihen tarvittaisiin kyllä meidän kaikkien kansanedustajien työpanokset elikkä nyt sitten odotan vastauksia toimenpiteitä myös muilta siihen ettei se jää yksin meidän keskustalaisten harteille

usein yritämme luulemme ja uskomme ostavamme kotimaista ruokaa mutta tarkemman perehtymisen jälkeen voimmekin huomata että meidät on saatu ymmärtämään väärin

minä olen tehnyt töitä todellakin maaseudun asioissa mutta erityisesti maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi ja tullut kyllä siihen tulokseen että työ ei ole helppoa

suomalaisessa oikeushistoriassa lain ja tuomioistuimen kunnioittaminen on ollut aina hyvin vahvaa

ostamme ulkomailla tuotettua ruokaa

työpaikat maaseudulla vaativat että työntekijä työllistää itsensä eli maaseutuyrittäjän omia todella suuria investointeja ja toimivat markkinat

omat kyselyni ihmisiltä ovat kuitenkin osoittaneet että ihmiset haluaisivat ostaa kotimaisia juustoja mutta juustojen kuten muidenkin maitotuotteiden kotimaisuuden selvittäminen on erittäin vaikeaa

lisäksi aloitteessa esitetään että myös maksamaton uhkasakko tulee olla muutettavissa vankeudeksi ilman nykylainsäädännön asettamia rajoituksia

minä toivon nyt että jatkossa näkisin tässä salissa vastaavaa keskustelua maaseudun kehittämisestä näkisin keskustelun maaseutuyrittäjien jaksamisesta suomen luonnonvarojen kestävästä käytöstä

esityksessä esitetään että useista rikoksista epäillyn tunnustaessa joitakin tekojaan voi syyttäjä määrätä ettei esitutkintaa toimitettaisi kaikkien rikosten osalta

näistä teoista osa voi olla hyvin vähämerkityksisiä ja niillä ei kuitenkaan olisi merkitystä itse kokonaisrangaistusta punnittaessa kun niin sanottuja päätekoja on jo kuitenkin niin paljon

alkutuotannossa eli maanviljelijöinä on vain muutama prosentti suomen työvoimasta mutta joka viides suomalainen työllistyy ruokaketjun muissa osissa kuten kuljetus kauppa ja jalostus

arvoisa puhemies

meillä on common law leiri tarkoittaen yhdysvaltojen ja englannin tyylin toimintaa ja sitten meillä on oikeusjärjestelmä civil law joka on meidän käytössämme

hyvää kotimaisen ruuan vuotta